toisaalta olen huolissani siitä kuinka sitten tämä nivelvaihe juuri tuotekehityksestä startup rahoitukseen menee ja yhtä lailla sieltä sitten isompiin tuotteisiin tulee onnistumaan

pitää kiittää ensin tämän toimintakertomuksen tekijöitä virkamiehiä ja meidän hyviä aktiivisia valtuuskunnan jäseniä

varsinkin tämä bakun kokous oli aika merkittävä suomelle

halusimme silloin suomalaisen ilkka kanervan siihen yleiskokouksen puheenjohtajaksi ja teimme vahvaa työtä kovaa työtä ja pienellä äänierolla saimme hänestä erinomaisen puheenjohtajan

arvoisa puhemies

metsähallitus korjaa omia virheitään

ja tästä on temillä ollut seurantaryhmä ja ainakaan siinä seurantaryhmässä ei ole mitään vaikutusta puumarkkinoihin huomattu puuta on ollut edelleen saatavissa kaikille tahoille

eli mielestäni suomi on tässä kokoaan suurempi rauhanrakentaja

tämä pesti ei ole ollut helppo

eli nyt kun meillä uusittiin tämä metsälaki niin siellä mahdollistetaan monitasoinen hakkuumenetelmien käyttö eli tällä tarkoitetaan sitten sitä että kun sinne monitasoiselle metsälölle mennään ja sieltä otetaan pienpuuta pois niin jos sinne jää järeää puuta jäljelle niin luokitellaan että tämä kohde ei ollutkaan tukikelpoinen

valiokunta kiinnittää huomiota myös metsäteollisuuden viimeaikaisiin investointisuunnitelmiin ja pitää välttämättömänä että ne otetaan huomioon väyläverkon kunnossapidossa ja kehittämisessä

arvoisa puhemies

islanti oli puheenjohtajamaana ja islanti korosti juuri kansainvälisyyttä siinä omassa ohjelmassaan hyvinvointiyhteiskuntaa ja kansalaisyhteiskuntateemoja

meillä on keskustan eduskuntaryhmässä mutta myös yhtä lailla talousvaliokunnassa käsitelty pitkään ja itse olen käsitellyt omassa työssäni tätä ajatusta millä tavalla voitaisiin helpottaa ensimmäisen työntekijän palkkausta

hän aikanaan laittoi pohjoismaiden ministerineuvoston osalta käyntiin nämä ulko ja turvallisuuspoliittiset pyöreän pöydän keskustelut

seututeiden osalta voisinkin mainita näin että onko valtiolla varaa päällystää näitä seututeitä ainoastaan näillä kilvillä missä lukee että päällystevaurioita

nyt on vaara että tämä kokeilu lopetettaisiin mutta me keskustan eduskuntaryhmässä näemme että kokeilu on edistämisen arvoinen ja sitä tulisi jatkaa

se on niin huonossa kunnossa että nykyinen taksinkuljettaja joka vie kouluun lapsia ja myös tuo heidät takaisin kotiin ei lähde sinne enää normaalitaksalla koska menee sen verran iskareita ja jousia vaan siitä maksetaan erillistä taksaa että taksi lähtee sille tielle ajamaan

tai ainakin sanotaan että tämä agenttitoimisto ja nämä pohjoismaiden toimistot heidän maaperänsä alueella vaikuttivat sulkemiseen ja myös sitten ehkä enemmän muuhunkin venäjällä käytyyn keskustelun

näen että syy miksi se raha ei silloin kelvannut yrittäjille oli tämä byrokratian kankeus ja myös sitten se palveluverkko mistä yrittäjä saa apua kun häntä neuvotaan näissä työnantajavelvoitteissa

olen itse ollut elinkeinovaliokunnan jäsenenä pohjoismaiden neuvostossa ja käsittelen tässä nyt muutamia elinkeinovaliokunnan asioita

meillä on paljon asioita pohjoismaisessa yhteistyössä kuten metsä ympäristöpolitiikka ja moni muu missä me olemme hyvin samanlaisia

katsotaan ympäristönsuojelun näkökulmasta tai katsotaan sitten elinkeinojen näkökulmasta niin olemme erityyppisiä kuin muut euroopan maat

esimerkiksi itse olen elinkeinovaliokunnassa energiaraportöörinä ja ympäristövaliokunnassa on edustaja silvia modig energiaraportoija

ne ovat juuri sellaisia seututeitä millä rekat kulkevat puutavara kulkee energia kulkee ja varsinkin sanotaan keski suomen alueeseen ja pirkanmaan alueeseen missä on tämä ysitie valtaväylä suomen suoni millä viedään niin metalliteollisuuden kuin puuteollisuuden tuotteita läpi suomen kohdistuu merkittävä rasite

olemme pari vuotta tässä raportöörin tehtävässä olleet ja saaneet kyllä erittäin mielenkiintoisen katsauksen pohjoismaiseen energiamarkkinaan ja energian tekemiseen

uudistustyö eteni

edustaja suutari oli tekemässä rikkidirektiiviryhmässä erinomaista työtä

siellä on pohjoismaiden sivustolla erinomainen raportti siitä miten rikkidirektiivi vaikuttaa pohjoismaiseen kulkemiseen meidän tavaroitten liikuttamiseen ja muuhun

aika harva meidänkin valiokunnistamme täällä suomessa käsittelee näitä asioita ja meidän täytyisi saada semmoinen automaattinen tapa millä tyylillä tuotaisiin näistä valiokunnista meidän valiokuntiimme tiedoksi tai keskustelun alle

se on sitonut meidän elinkeinotoimen

se on sitonut yhtä lailla meidän osaamisen yliopistojen yrittäjien toimintaa yhteen ja on niin sanotusti erilaisilla pienillä rahoituksilla saatu isompaa rahaa kasaan isompia ajatuksia kasaan isompia kehittämishankkeita

keskiryhmät saivat esityksiä eteenpäin älykkäästä sähköverkosta ja kestävästä kaivosteollisuudesta

mutta enemmän keskustelua muuta keskustelua kuin ainoastaan tästä toimintakertomuksesta olisi näistä samoista asioista parempi käydä täällä meidän salissakin

maakunnan kehittämisrahan rooli on mielestäni erittäin tärkeä maakuntien omaehtoisen toiminnan kehittämisessä maakuntien kuntien elinkeinotoimen ja osaamiskeskustoiminnan kehittämisessä

se oli mielestäni erinomainen teemaistunto sitä kautta että me käsittelimme luonnonvaroja ja kaikkinensa pohjoismaista energiaa siellä

kullakin hallituksella on oma ohjelmansa mutta näkisin että ei kannattaisi tätä koheesio ja kilpailukykyohjelmaakaan täysin romuttaa vaan kannattaisi ottaa siitä hyviä puolia ja myös lähteä maakunnan kehittämisrahaa kehittämään

näen että maaseutuyrittäjyyden meidän maaseutupalveluiden vanhuspalveluiden monen muunkin palvelun osalta laajakaistaverkko juuri valokuidulla rakennettuna tuo sen turvan maaseudulle asumisessa ja yrittämisessä

me olimme edustaja eerolan kanssa kaksi vanhaa konnaa siinä koko joukossa ja kaikki muut olivat uusia jäseniä

nord pool ja tämä toiminta on erinomainen hyvä esimerkki yhdestä energiaosa alueesta miten se edistyy ja tästä haluaa myös eu sitten ottaa oman mallinsa kun lähdetään sähkömarkkinoita laajentamaan tuonne euroopan suuntaan

puuhuolto on suomessa tärkeä myös metsän kasvu ja se että me saamme hyvää puuainesta metsäteollisuuteen mutta yhtä lailla sellupuuta paperintekoon

meillä on etäluettavat mittarit lähes joka paikassa ja sen ympärillä sähkön ja energiansäästön mahdollisuudet pienenergiatoiminnan liittäminen ja nämä olivat hyvin esillä viime vuoden aikana näissä erilaisissa teemakeskusteluissa

keskiryhmät on mielenkiintoinen ryhmittymä

vaikka täällä suomen salissa rkpn ja vihreiden kanssa käy keskusta aina pientä debattia ehkä asioista niin tuossa pohjoismaisessa keskustelussa me olimme monessa asiassa hyvin samansuuntaisia mutta myös muitten maitten eri puolueitten kanssa

tarkastusvaliokunta omassa osiossaan pohti sitä millä tavalla näiden jäsenehdotusten käsittelyä voitaisiin parantaa ja millä tavalla näiden suositusten seurantaa voitaisiin tehostaa

oma työni jatkui myös sitten nibn eli nibin pohjoismaisen investointipankin ndfn ja nefcon kontrollikomiteassa

meillä esimerkiksi näissä edellä mainituissakin aloitteissa menee puolitoista vuotta että me saamme ne että lauseet sitten ministeriöille tai hallituksiin ja sitten se kuinka ne sen jälkeen etenevät on pian semmoinen kahden vuoden prosessi että me saamme sen yhteisen asian eteenpäin

niistä sain kanssa hyvää kokemusta ja olen vienyt sitä viestiä eteenpäin että meidän tulisi enemmänkin käyttää näitä rahastoja ja rahoja myös kotimaassa ja myös tähän ulkomaiseen toimintaan onhan tämä toimisto sentään meillä täällä helsingissä

hallitusohjelmassa on stadionin kehittämiseen ja stadionin rakentamiseen kyllä hyvät varat varattu ja aikanaan myös yhteiskunta on tukenut niin hartwall areenaa kuin näitä turunkin jääkiekkohalleja

oslon kokouksen jälkeenhän paljon pohdittiin pohjoismaisen yhteistyön uudistusta ja sitä jatketaan myös tämän vuoden aikana

siinä on ihan hyvä pohtia sitä millä elementeillä me saamme joustavuutta ja nopeutta näihin hallintorakenteisiin

siihen on tampereen kaupunki sitoutunut ja yhtä lailla eri toimijat ja yksityiset toimijat

toivomme että tämä talousarvioaloite menisi lävitse jotta saisimme myös valtakunnan tasolla meille lisää hyviä jääkiekonpeluupaikkoja niin kuin tamperelaiset sanovat

toisaalta jos me teemme niitä suosituksia niin millä tavalla ne implementoidaan sitten eri ministeriöissä ja eri maissa ja otetaan ihan oikeasti käyttöön

itse nostin esille elinkeinovaliokunnassa myös yhteistyön eun suuntaan ja sen että pohjoismaiden olisi hyvä tehdä enemmän proaktiivista yhteistyötä kun eulta tulee meille sääntelyä

näissä hallitusohjelmissa on aika monessa tällä hetkellä ollut niin että on erilaisia yhteisöjen rahoja rapsittu alas ja erilaisia järjestörahoja on rapsittu alas sieltä

oltaisiin komissioon jo aikaisemmin yhdessä viemässä niin sanotusti edunvalvontaa siihen suuntaan että se säännöstö mikä tulee suosisi myös pohjoismaisia elinkeinoja ja hyvinvointiyhteiskuntia

mielestäni tämmöinen kolmannen sektorin kurittaminen on aika petollista siinä mielessä että siellä on hyvin paljon erilaista työtä takana mitä ei voida bruttokansantuotteella laskea

tästä elinkeinovaliokunta pyysi ruotsalaisilta ministereiltä lausunnon minkälaista eu regulaatiota on nyt tulossa mitä se vaikuttaa pohjoismaiseen yhteistyöhön ja miten siihen voitaisiin aikaisemmin vaikuttaa

arvoisa puhemies

tämä asia menee ulkoasiainvaliokuntaan joka tekee tästä mietinnön mutta toivoisin osaltani että valiokunta pyytäisi myös muilta valiokunnilta lausunnon tästä asiakirjasta ja tästä toimintakertomuksesta koska tässä on monelle valiokunnalle hyviä asioita mitä pohjoismaiden neuvoston tasolla käsitellään ja me käsittelemme täällä meidän omissa valiokunnissamme myös näitä samoja asioita

sitten otan vielä täältä tämän meidän lääkärihelikopterihankkeemme ja toivon että koko maassa saataisiin jonkinlainen järki tähän lääkärihelikopteritoimintaan

arvoisa puhemies

se palvelee laajaa aluetta kuten tiedetään ja meidän eri maakuntien mutta myös rannikkoalueittenkin osalta tässä lääkärihelikopteritoiminnassa meidän täytyisi iso osa valtion osalta nyt miettiä miten tämä tulee järjestää ja me esitämme tänne pirkanmaalle yhtä kopteripistettä

toinen isompi asia on vielä viranomaisten keskinäinen valitusoikeus

tuen keskustan yksityistieavustusesityksiä ja tuen yhtä lailla näitä seututieverkostojen kehittämishankkeita joita meillä on useita täällä mutta tästä on ihan hyvänä

talousarviota kolme nolla viisi

hyvinkin pienet seututiet kytkevät toisiinsa teollisuuslaitoksia meidän alueellamme ja siihen on hyvin vahva energiapuun kuljetusreitti

ehkä vain kaksi postia voisi olla hyväksi

nämä seututiet ja yksityistiet ovat erittäin tärkeitä meidän energian puunhuollon kannalta mutta myös hyvin moni kaupunkilainen huomaa kun menee kesäasunnoilleen missä kunnossa ne ovat

me säästäisimme suomen bruttokansantuotteesta suuren osan kun kaikki kaupunkilaiset eivät tarvitsisi näitä maasturiautoja ja suv autoja vaan he pääsisivät pienemmilläkin autoilla sinne mökeilleen hyvin turvallisesti

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

toden totta meillä on nyt poliisivoimien resursseista tällä hetkellä pulaa että jos mennään knoppologian puolelle ja monennäköisen paperin hankintaan ja muuhun niin toivon että todellakin tämä korjaussarja vielä uudistetaan hyvinkin pian ja katsotaan pienen aikajänteen osalta milloin tähän näitä uudistuksia voitaisiin tehdä

mutta tietenkään itsellänikään ei ole kovin vahva ruotsi ja sitten varsinkin jos grönlantilainen puhuu murtaen tanskaa on ihan mahdoton asia päästä yhteisymmärrykseen sen kautta

eli tämä on hienoa kun suomeen on saatu tulkkaus ja meidän täytyy pitää siitä kaikin tavoin kiinni ja edistää sitä

tuo budjettiprosessi uudistui